arvoisa puhemies

hallitus on valmis takaamaan veronmaksajien pussista uppoavien velkamaiden lainoja jopa kymmeniätuhansia miljoonia euroja ja vastoin eun perussopimusta

nyt kreikka on tiensä päässä

sopimuksen tarkoituksena on rauhan edistäminen joukkotuhoaseiden leviämisen rajoittaminen sekä demokratian tasa arvon lainmukaisuuden hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien vahvistaminen

ei kreikan kansanäänestyksessä johtaisi hyvinkin kreikan eroon eurosta

kreikan tauti eli maksukyvyttömyys on tarttumassa muihin maihin

italian osuus euromaiden velasta on peräti neljäsosa

arvoisa puhemies

kansa haluaa tietää milloin hallitus tekee vihdoin päätöksen siitä että nyt tämä moraaliton velkamaiden ja niitä rahoittaneiden pankkien tukeminen saa riittää

assosiaatiosopimus on koko maailmaa tai ainakin puolta maailmaa syleilevä kaunis julistus paksu asiakirja kauniine artikloineen ja vasta konkreettiset toimenpiteet antavat suuntaa miten onnistunut sopimus on

vai onko hallitus valmis lisäämään kohtuuttomia riskejä veronmaksajien rahoilla ja jopa lapioimaan rahaa täysin ylivelkaantuneelle italialle

arvoisa puhemies

emme voi hyväksyä sellaisia talousliitto emua vahvistavia sopimuksia joissa suomen talouspoliittista itsenäisyyttä annetaan talouskurin varjolla pois

ydinvoima ja sen käytöstä ja varastoinnista aiheutuvat saasteet ovat valtava turvallisuus ja terveysuhka eivät vain kolmanteen tai neljänteen sukupolveen vaan tuhansiin sukupolviin asti

brysselin herrojen kokonaispakettiin kuuluvat eurooppa neuvoston puheenjohtajan herman van rompuyn ja hänen kannattajiensa ehdotelmat jotka eivät tervehdytä euroopan taloutta eivät ratkaise eurokriisiä eivätkä vauhdita talouskasvua

kiitos

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on yllättävän hyvä eli esitys euroopan neuvoston yleissopimukseksi koskien viranomaisten asiakirjojen julkisuutta on kannatettava vaikka pohjaesitys tuleekin brysselistä

sen sijaan kyseiset suunnitelmat toteutuessaan tekisivät eusta liittovaltion jonka keskeisiä piirteitä ovat syvä taloudellinen yhteisvastuu ja ylikansallinen päätöksentekovalta jopa budjettipolitiikassa

arvoisa puhemies

kyseessä on oikeudellisesti sitova julkisuusperiaatteelle rakentuva viranomaistoiminnan julkisuutta koskeva kansainvälinen sopimus ensimmäinen laatuaan

olisi aivan oikein että kaikkien ydinvoimasta päättävien kansanedustajien nimet kirjoitettaisiin ydinsaastesäiliöiden kylkiin ja näin tulevien sukupolvien tietoon

tämäkään valtava rahasumma ei asiantuntijoiden mukaan riitä vaan tarvittaisiin jopa kolminkertainen summa kriisin rauhoittamiseksi eli suomen osalta valtion budjetin verran

oikeus saada tietoja viranomaisten asiakirjoista auttaa kansalaisia ja yhteisöjä saamaan tietoja heille tärkeistä asioista ja viranomaispäätöksistä

ehdotetun kaltainen pankkiunioni ei ole hyväksyttävissä

jo energiasäästötoimien uusiutuvien energiainnovaatioiden ja perusteollisuuden tehtaiden lopettamisen takia energiantarve pikemminkin vähenee kuin kasvaa

jos komission kaavailema pankkiunioni toteutuisi se johtaisi liittovaltiokehitykseen ja aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia suomalaisille veronmaksajille

hallitus on nyt päättänyt että suomi on mukana ostamassa velkamaiden roskalainoja antamassa löysää rahaa ennakoivaa tukea velkamaille ja rahoittamassa velkamaille rahaa tyrkyttäneitä pankkeja vaikkapa saksalaisia pankkeja

se miten byrokraattiseksi kalliiksi ja aikaa vieväksi asiakirjojen julkisuusperiaatteen toteuttaminen ja tietojenanto viranomaisten asiakirjoista kansalaisille osoittautuu ei valitettavasti ilmene esityksestä

energiapoliittisten ratkaisujen tulee olla turvallisia ympäristöystävällisiä hajautettuja eri puolille suomea jo riskienkin minimoimiseksi sekä työllistäviä

pankkivalvonnan tiukentaminen on kannatettavaa mutta siitä ei saa seurata yhteisvastuuta pankkikriisin kustannuksista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sen sijaan että keskittyisimme kehittämään uutta teknologiaa ostamme itse vanhaa teknologiaa tai kyseenalaista uutta teknologiaa kun ostamme ydinvoimaa

todella tuo vakaussopimus salattiin mutta totean myöskin tästä vakuusasiasta seuraavaa

veronmaksajilla on oikeus tietää miten suureen vekseliin nimensä laittavat eli miten suuret rahoitusvastuut suomella pahimmillaan on miten monta tuhatta euroa jokaista suomalaista kohden imeväiset mukaan lukien

eun sisämarkkinoiden tasavertaisen kilpailun kannalta on ongelmallista että yhteiseen pankkivalvontaan ei ole tulossa kaikkia eu maita

ei kukaan järjissään oleva suomalainen ihminen anna kymppitonnin lainaa valtavissa veloissa olevalle tuntemattomalle henkilölle ilman vakuuksia

suomen tulevaisuuden vision tulee pohjautua uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen energiaa säästävien ympäristöratkaisujen kehittämiseen ja niihin pohjautuvien teknologiainnovaatioiden myymiseen maailmanmarkkinoille

tytäryhtiöiden myyntivoitoista ei peritä veroa kuten ei osinkotuotoistakaan

rahapolitiikasta päättävän elimen ei tulisi joutua valvomaan myös pankkisektoria jonka tehtävänä on rahapolitiikan käytännön toteuttaminen

aikataulu yhteisen pankkivalvonnan käyttöönottoon on liian tiukka

hallitus sanoo kantavansa poliittisen vastuun antamistaan miljardituista konkurssikypsille maille ja pankeille

on mielenkiintoista kuulla miten hallituspuolueet tätä vastuuta kantavat vielä vuosikymmenten kuluttua kun lapset ja lapsenlapset joutuvat hyvin todennäköisesti maksamaan päätöksistänne riihikuivaa rahaa

looginen syy asian kiireelliseen valmisteluun on saada edes jonkinnäköinen yhteinen pankkivalvonta mahdollisimman nopeasti pystyyn jotta viime kesäkuun huippukokouksen asettama reunaehto evmn suoraan pankkitukeen täyttyisi

suomalaiset veronmaksajat ovat tukeneet kreikkaa jo tuhansilla miljoonilla euroilla ja yhä uusia tukipaketteja ollaan sorvaamassa

pankkiunionin päätarkoitus ei siis ole pankkien valvonnan parantaminen vaan suomalaistenkin veronmaksajien saaminen mukaan kriisimaiden pankkien suoraan pääomittamiseen pankkitukeen

joissain maissa saksassa ja britanniassa tämä on jo ymmärretty

hyvänä esimerkkinä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisestä toimii kemira oyjn ja vttn perustama vesitutkimuksen huippuosaamiskeskus

milloin hallitus tunnustaa tosiasiat ja toteaa että kreikka tulee päästää eurosta vapaaksi ja että kreikka ottaa devalvoituneen drakman käyttöön

tutkimuskeskuksen tavoitteena on kehittää uutta ympäristöteknologiaa jonka avulla voidaan tehostaa veden saatavuutta käyttöä ja kierrätystä sekä luoda ympäristön kannalta kestävämpiä ja energiatehokkaampia ratkaisuja

lahden tiede ja yrityspuisto oyn koordinoiman suomen cleantech klusterin tavoitteena on synnyttää suomeen uusia kasvuyrityksiä ympäristö energia ja puhtaat teknologiat aloille sekä auttaa yrityksiä kansainvälistymään

tällaista kehitystyötä me tarvitsemme ja tähän kehitystyöhön pitää investoida niin voimakkaasti että suomesta tulee maailman johtava ympäristöteknologian kehityskeskus ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen edelläkävijä

nuorena pysyvästi syrjäytyneen työttömyys ja sosiaalietuuksien varassa elävän ihmisen elinaikaiset kustannukset yhteiskunnalle voivat nousta jopa miljoonaan euroon

palkkatuki on taloudellinen ja tehokas työllistämiskeino

kun otetaan huomioon säästyvät sosiaali ja työttömyyskulut palkasta saatavat verot ja sosiaalimaksut valtiolle ja kunnille palautuu palkkatukiosuudesta kaksi kolmasosaa takaisin

mitkä ovat todelliset sanktiot niille maille jotka rikkovat sääntöjä mutta eivät pysty edes maksamaan lainojaan vaan päinvastoin ylivelkaantuvat lisää ja vielä suomen veronmaksajien vastuilla ja takuilla

tiedotusvälineissä saimme oikein nähdä ja lukea kuinka kreikan ja suomen valtiovarainministerit juhlallisesti allekirjoittivat vakuussopimuksen

on ilmeinen vaara että tietyissä olosuhteissa vakuudet eivät ole voimassa

mikä on ministerin näkemys mahdollisimman oikeudenmukaisesta ratkaisusta myös pienituloiset huomioon ottavasta ratkaisusta

on väärin ettei eduskunta eikä edes hallitus vaan yksi ministeri voi käytännössä päättää kansalaisten elintärkeistä palveluista eli sairaaloiden ja terveyskeskusten lakkauttamisesta vain päivystysasetusta muuttamalla

olettehan samaa mieltä että tärkeiden terveyspalvelujen turvaamisesta ja saatavuudesta tulee keskustella ja päättää eduskunnassa

ruohonen lernerin esitystä eli esitän myös hylkäystä

on käsittämätöntä ja kansanvallan vastaista että eun jäsenyys todetaan perustuslaissa

lipposen ja vanhasen hallitukset ovat systemaattisesti heikentäneet kuntien valtionrahoitusta kuntien opetustoimen turvaamiseksi

eikö hallituksen tule vihdoinkin lisätä opetustoimen rahoitusta niin että opetustoimi turvataan ja lomautukset vältetään

perustellussa lakiesityksessä ehdotetaan jäädytettäväksi varat myös sellaisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden osalta joita on syytä epäillä terrorismirikoksesta

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin on tarkoitus lisätä säännökset rahanpesun selvittelykeskukselle varojen jäädyttämisestä aiheutuvista uusista tehtävistä

lain nojalla kiellettäisiin jäädytettyjen varojen käyttäminen sekä varojen luovuttaminen tahoille joiden varat on päätetty jäädyttää

tärkeimmät varojen jäädyttämistä terrorismin torjumiseksi koskevat kansainväliset velvoitteet perustuvat ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan jonka perusteella jäsenvaltioiden tulee jäädyttää terroritekoihin osallistuvien tai niiden toteuttamista edistävien henkilöiden ja yhteisöjen varat

nyt annettu lakiesitys poistaa tämän merkittävän ongelman

mitä hallitus tekee lapsiköyhyyden poistamiseksi tästä maasta

pelkät puheet eivät riitä

leipäjonot sen kun pitenevät

olemme varmasti kaikki samaa mieltä että venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta mutta tuon näkökulman mitä ei ole julkisuudessa eikä myöskään pääministerin puheessa todettu

miksi

arvoisa puhemies

on perusteltua että varojen jäädyttämispäätös sidotaan syytä epäillä kynnyksen täyttymiseen

järjestelmän tehokkuus perustuu ratkaisevasti jäädyttämispäätöksen välittömään voimaantuloon ja sitovuuteen

onko tavallisella kansalla maatuskoilla ja baabuskoilla samat oikeudet sosiaali ja terveyshoitopalveluihin perus ja jatkokoulutukseen ja niin edelleen vai kokevatko he perustellusti olevansa syrjittyjä

terrorismirikoksesta epäilty pyrkii piilottamaan varansa viranomaisilta tai siirtää ne ulkomaille heti kun tieto jäädyttämisestä tai sen riskistä tulee hänen tietoonsa

eli kysyn pääministeriltä

mistä syystä syvä katkeruus johtuu ja mitä sille on tehtävissä

päätös joudutaan kuitenkin perusoikeussyistä antamaan kohteelle viivytyksettä tiedoksi päätöksenteon jälkeen